arvoisa puhemies

nyt niitä sitten on korotettu

yrittäjänaisten varapuheenjohtaja näyttää tuossa todenneen taannoin muun muassa näin että jollei eduskunta tasaa vanhoihin jäänteisiin kuuluvia vanhemmuudenvapaakuluja suomen kilpailukyky romahtaa

onkin aivan välttämätöntä että suomessa panostetaan entistä enemmän tuontituotteitten valvontaan ja tämä vaatii tietysti taloudellisia resursseja eritoten tullille ja tullilaboratoriolle

mutta sitten ihan nopea kysymys alueellisesta tasapainosta

elintarvikeala on suomen keskeinen tuontia korvaava kotimarkkinasektori tuotannonala jolla on erittäin suuri vaikutus kansantalouteemme ja vaihtotaseeseemme

tähänkin pohjautuen ehkä kaikkein ällistyttävintä minulle oli tässä hallituksen virallisessa vastauksessa vastauspuheenvuorossa tähän välikysymykseen se että siinä ei mainittu millään tavalla vanhemmuuden kustannusten jakamista

hallitusohjelma puhuu kasvun tavoitteista tällä alalla mutta valitettavasti tällä hallituskaudella oikeastaan kaikki hallituksen toimenpiteet ovat olleet heikentämässä elintarvikealan maatilatalouden toimintaedellytyksiä

näen myös aivan välttämättömänä että elintarvikkeissa kaiken kaikkiaan kaupan hyllyillä tulisi ilmetä alkuperämaa

minusta näyttää selvästi siltä että tämä budjetti keskittää

itse asiassa on ollut aika hämmentävää seurata kuinka selkeästi kunnallishallinnon ja talouden asiantuntijat ovat tyrmänneet suurkuntalinjan ja kuntauudistuksen valmistelun

kysymys ministerille ihan rakentavassa hengessä

eli kyllä näitä raharesursseja on leikattu ja niin kuin sanottu siltä pohjalta myös nopeasti tämä poliisihallinnon pora kolmonen kaiken kaikkiaan käynnistettiin

tällä tavalla kuluttaja olisi tietoinen elintarvikkeitten alkuperästä ja suomen tulisikin kaiken kaikkiaan vaatia eussa siirtymistä pakolliseen alkuperämaamerkintään

on tehty tukileikkauksia on tehty toimenpiteitä joilla tuotantokustannukset kasvavat on tehty siis paljon toimenpiteitä joilla maatilatalouden kannattavuutta on heikennetty kannattavuus on osin jopa romahduttanut tuota alaa

kyseessä on esitys joka saa pohtimaan tätä yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta

eli tämän kehysten keskustelun yhteydessä voi vain todeta sen että vähitellen alkaisi olla hallituksella myös aika toimenpiteisiin joilla tämän maatalouden tämän alan kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä parannetaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaihtoehdoton suurkuntalinja ei siis ole toimiva ei palveluiden järjestämisen mutta ei myöskään kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisen vuoksi

lisätalousarvio on nimenomaan työllistämislisätalousarvio ja on äärettömän hieno asia että hallitus antoi sen jo näin varhaisessa vaiheessa

nämä ilmasto ja energiapoliittisen selonteon tavoitteet voisi ehkä kiteyttää yhteen lauseeseen

hyvä turvallisuushan muodostuu laajasti tämmöisestä kokonaisuudesta johon kuuluu muun muassa kansalaisten hyvinvointi riittävä sosiaalinen turva yhteiskunnan huolenpito taloudellinen vakaus yhteiskunnan elinvoima ja niin edelleen

kyllä tätä joukkoliikennettä kokonaisuutena on uudistettava ja ei siihen valitettavasti riitä se millä tavalla valtion tukia tai kuntien tukia tähän kokonaisuuteen kohdennetaan

itselleni pistää silmään siellä yksi yksittäinen puute nimittäin kemera varat

hän totesi että on hämmästyttävää että demokraattista maakuntaitsehallintoa johon kuuluisi vaaleilla valittava maakuntavaltuusto ei ole oikeastaan missään uudistuksen vaiheessa pidetty vakavasti otettavana vaihtoehtona

muun muassa tässä energia ja ilmastostrategian tekstissä hallitus sitoutuu edellisen hallituksen tavoiteasetantaan erittäin hyvin mutta kuten täälläkin debatin aikana on todettu niin teot ovat sitten jotakin muuta

valitettavasti tässä nyt on hallitus joutunut tekemään ja tehnyt monia sellaisia toimenpiteitä jotka murentavat monella tavalla tätä sisäistä turvallisuutta

arktiset aromit tekee hyvin menestyksellistä työtä menekin edistämisen eteen mutta valitettavasti nyt tilanne on se että maa ja metsätalousministeriön hankerahoituksesta vastaavat virkamiehet ovat ajamassa rahoituksen eväämistä arktisten aromien toimintaan ja käytännössä se tarkoittaa tuon yhdistyksen toiminnan alas ajamista ja näkisinkin nyt hyvin välttämättömänä että ministeri tähän tilanteeseen puuttuisi ja jo tämän vuoden osalta eri toimenpitein turvaisi arktisten aromien täysin välttämättömän toiminnan

nythän tilanne on se että alueittain osalla alueista kemera varat ovat loppuneet tässä vaiheessa jo kesken vuoden

maakuntaitsehallinto jolle siirrettäisiin sosiaali ja terveydenhuolto mukaan luettuna peruserikoissairaanhoito mahdollistaisi kuntien yläpuolisten hallintohimmelien purkamisen ilman että kuntarakenne tarvitsisi nyt kaavaillun kaltaista mullistusta

minä ymmärrän sillä tavalla että vrää on kehitetty viime vuosina todella rajusti mutta on tässäkin keskustelussa syytä muistaa sama minkä edustaja kalli tuossa totesi että kyllä esimerkiksi viime kaudella rehellisyyden nimissä hallitus heikensi vrn kehittämismahdollisuuksia näillä ylimääräisillä tulosleikkauksilla

kuntapalvelujen leikkauksia kuntauudistusta valtionosuusleikkauksia puolustusvoimien uudistuksen joka vie pohjaa viranomaisyhteistyöltä ja niin edelleen

tämä on erittäin huolestuttavaa ja ikävää sen takia että kemera varat ovat nimenomaan erittäin työllistäviä ne ovat kansantaloudellisesti erittäin järkeviä

sisäisellä turvallisuudellahan tarkoitetaan myös sellaista olotilaa jossa ihmiset voivat luottaa siihen että oikeusjärjestelmä takaa oikeudet ja vapaudet ilman pelkoa rikollisuudesta häiriöistä onnettomuuksista ja niin edelleen

haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä millä tavalla hallitus yleensäkin keskusteli tai harkittiinko yleensäkään näitten kemera varojen lisäämistä jo tässä lisätalousarviossa

professori tuori ja useat muut hallintovaliokunnan kuulemat asiantuntijat pitävät siis tämänkaltaista maakunta tai seutumallia monin eri perustein erinomaisena ratkaisuna

kaiken kaikkiaan tällä hetkellä suomi tuo yli kaksi kolmasosaa käyttämästään energiasta ulkomailta

arvoisa puhemies

minusta nyt kyllä näyttää siltä että tämä lakimuutos on jälleen sellainen joka omalta osaltaan on tätä sisäisen turvallisuuden tunnetta murentamassa ja on selvä asia että tätä lakimuutosta on myös syytä arvioida sisäisen turvallisuuden näkökulmasta

sopinee että tämän asian pohjalla ja aikana kommentoin lyhyesti myös kahta seuraavaakin koska ne liittyvät tähän tilintarkastuskokonaisuuteen

en voikaan ymmärtää sitä miksi hallitus ei mahdollista suurkuntien sijaan vaihtoehdoksi vaikkapa osaan maata avoimia kuntien muodostamia kuntayhtymiä joiden valtuustot valitaan suoralla kansanvaalilla

hyvä kiitoksia

kun tämän lakiesityksen lukee niin harmillista on se että kun siellä on esimerkiksi kohta vaikutukset kansalaisten asemaan niin kyllähän se osio on aika lyhyt eli tällaista vakavahenkistä arviointia siitä millä tavalla tämä esitys nyt sitten kansalaisten arkeen kansalaisten elämään vaikuttaa ei ole tehty

nythän joka tapauksessa on selvä asia että vaikka kuinka mennään näillä suurilla peruskuntamalleilla niin tarvitaan kuntien yläpuolista hallintoa

voi sanoa että erityisen onnetonta hallituksen energiapolitiikassa on ollut lyhytjänteisyys

arvoisa puhemies

ensinnäkin kahteen erilliseen kysymykseen jotka täällä ovat nousseet keskustelun aikana esille

kuntayhtymät myös ovat kuntapohjaisia malleja eivätkä avoimesti järjestettynä todellakaan mitään himmeleitä

jälleen on tehty ideologisia päätöksiä muun muassa turpeen veronkorotukset joitten vaikutuksista ei ole päätöstä tehtäessä tiedetty ja joita ei ole haluttu selvittää

eduskunnan osalta on lyhyesti todettava että kulukuri menokuri on edelleen parantunut

tuo talvivaaran uraani ensinnäkin

näen kyllä ehdottoman järkevänä että se talvivaaran uraani joka siellä monimetallien erotusprosessissa on löydettävissä otetaan myöskin talteen eikä jätetä sitä sitten sinne jätekasoihin

on siis selvää että ellei tällaista kuntien yhteistyömallia ja vaihtoehtoa sallita on hallituksen turhaa yrittääkään puhua sitä että uudistuksella tavoitellaan kuntalaisten parasta

hallinnon kehittämishanke on edelleen viime vuonna jatkunut ja edesauttanut eri tavoin muun muassa taloushallinnossa kuten täällä äskeisen asian osalta ed

tämä keskustelu on monelta osin ollut erinomaisen hyvää monelta osin juuri sellainen mitä lakiesitysten lähetekeskustelujen osalta kuuluukin olla

kannatan tässä lopuksi myös edustaja elsi kataisen omassa puheenvuorossaan tekemää epäluottamuslause esitystä

toinen kysymys joka täällä on jonkin verran noussut esille on pelko siitä että jatkossa kuitupuuta ajettaisiin energiaksi

nyt nähdyt alaa koskeneet verojen korotukset ja lyhytnäköiset tukileikkaukset synnyttävät ainoastaan epävarmuutta satojen miljoonien eurojen investointipäätöksiä harkitsevalle toimialalle ja valitettavasti tämä hallituksen lyhytjänteisyys näkyy jo alalla muun muassa sillä tavalla että irtisanomisia on tehty aika tavalla ja valitettavasti myös monet yritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa

sanon tässäkin sen että olisi ollutkin välttämätöntä että tätä pora kolmosta ei olisi käynnistetty ennen kuin kaksi aiempaa poliisin rakenneuudistusta olisi perusteellisesti arvioitu

arvoisa puhemies

tilintarkastajina olemme todenneet tyydytyksellä myös sen että työtyytyväisyyskyselyjen perusteella eduskunnan henkilöstöhallinnossa on päästy eteenpäin

esitin siis jatkuvuutta kaiken kaikkiaan tämän sisäisen turvallisuuden kokonaisuuteen eli ensinnäkin selonteon muokkaamista jokaisen vaalikauden yhteydessä meidän on tärkeää luoda tällaisia vakiintuneita toimintatapoja

tässä erinomaisessa selonteossa todetaan muun muassa noin laajasti ymmärtäen että ulko ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyö on monilta osin vaikeutunut mutta samalla todetaan myös se että muun muassa arktisen alueen kysymyksissä tehdään edelleen erimuotoista yhteistyötä johon jännitteiden tilanne ei ole vaikuttanut

en missään tapauksessa pelkää sitä vaihtoehtoa

en pelkää että kuitua menee energiaksi ja energiapuuksi siinä määrin että se millään tavalla vaarantaisi suomalaisen metsäteollisuuden puuntarpeen

mutta kun tätä kolmosvaihetta nyt sitten viedään eteenpäin on kyllä välttämätöntä että ennen lopullisia päätöksiä mukaan lukien tämä lakiesitys tehdään todelliset vaikuttavuus ja seuranta arviot

työtyytyväisyys eduskunnassa näyttäisi kyselyiden perusteella parantuneen aika hyvin ja siitä on tietysti syytä meidän olla erittäin tyytyväisiä

arvoisa puhemies

eli siis tulisi sisäisen turvallisuuden selonteko vaalikausittain mutta myös sitten tällainen parlamentaarinen neuvottelukunta rakentamaan puolueitten välille vaalikaudet ylittävää näkemystä koko tämän yhteiskuntamme turvallisuuden ja tulevaisuuden keskeisistä sisäisen turvallisuuden ratkaisuista

barentsin alueneuvoston puheenjohtajana olen aika usein todennut sen että meidän pitää tehdä barentsin alueella yhteistyötä unohtaen nämä ulkopoliittiset jännitteet

meidän vaan pitää ymmärtää että jatkossa energiapuu on myös oma puulajinsa ja toivon mukaan sillä on myös sellainen hinta että sen tuottaminen metsissä ja korjaaminen metsistä on järkevää

useampana vuotena olemme tilintarkastajina kiinnittäneet huomiota eduskunnan eri käytäntöihin ja esittäneet ehkä vähän poikkeuksellisestikin tilintarkastuskertomusten yhteydessä erillisissä muistioissa kehittämisvaateita

toivonkin että kun tätäkin lakiesitystä nyt sitten täällä eri valiokunnissa käsitellään niin todella tarkoin nyt sitten arvioidaan monipuolisesti mitä vaikutuksia tällä kaiken kaikkiaan on

meidän on kyettävä näillä lakimuutoksillakin varmistamaan se että kokonaisuus toimii olemassa olevien resurssienkin näkökulmasta

siihen näkemykseen on helppo yhtyä ja ehkä keskustelun tässä vaiheessa totean vain tästä käsillä olevasta lakiesityksestä sen että se on erinomainen lakiesitys johon ympäristövaliokunta on tehnyt erinomaisen lisäysesityksen

tähän barentsiin ja arktiseen alueeseen liittyen toivoisin toki että suomesta tulisi nykyistä vahvempi arktisen alueen puhemies ja ymmärrän että ministeri soini juuri noissa vastauksissaan tähän myös monella tavalla viittaa

mutta sitten arvoisa puhemies on erittäin hyvä että hallitus nyt on ottanut erittäin vahvan otteen luonnonvarojemme entistä vahvemmasta hyödyntämisestä myös tämän selonteon kautta

kun talousvaliokunta on tätä energia ja ilmastoselontekoa käsitellyt tehnyt siitä mietinnön niin siellä mietinnössä on keskustan ryhmän vastalause

mutta on ollut tavattoman tärkeää huomata tässä keskustelussa se kuten edustaja parviainen taisi ensimmäisenä sanoa että tässä on niin monella tavalla kysymys myös ihmisoikeuksien kannalta äärettömän herkistä asioista ja tähän liittyen muun muassa tämä oikeusapukysymys tämän lain osalta on kyllä hyvin tarkoin huomioitava

no kun tässä nyt esitetään liikkuvan poliisin lakkauttamista niin itse pelkään kyllä pahoin että tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen romuttaa monella tavalla liikenneturvallisuuden valvonnan ja kehittämisen

tilintarkastajien kehittämissuositukset on huomioitu erittäin hyvin ja sen olemme suurella tyydytyksellä panneet merkille

ehdotankin tässä että hyväksyttäisiin keskustan vastalauseen mukainen ehdotus joka karkeasti ja lyhyesti ottaen pitää sisällään muun muassa sen että hallitus nyt korjaa ensi tilassa tehdyt virheet energiapolitiikassa hallitus ryhtyy pikimmiten lupaamiinsa toimiin pienimuotoisen energiantuotannon edistämiseksi ja verkkoon pääsyn parantamiseksi ja hallitus tehostaa toimia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi omavaraisuuden kohentamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi ja hallituksen tulee myös ryhtyä toimenpiteisiin suomen metsänielun tunnustamiseksi jatkossa luonnontieteellisten tosiasioitten mukaiseksi jolloin suomen metsät muuttuvat päästöjen aiheuttajasta päästöjen nielijäksi

on totta kuten tuossa selonteossa todetaan että meidän kansantaloutemme perustuu poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroista saatavaan arvonlisään

kuinka kattava on hallituksen toimintavisio arktisen alueen vaikuttamisessa

eduskunnan osalta tilintarkastajina olemme korostaneet alati sitä että sen lisäksi että hyvän hallintokulttuurin vaaliminen kuuluu jokaiselle valtion tilivirastolle pidämme erittäin tärkeänä sitä että eduskunta jo korkean huomioarvonsakin takia toimii esimerkillisesti vastuullisen hallinnon ja varainhoidon edistäjänä

tästä tulee mieleen monia erilaisia kysymysmerkkejä mitä jo tuossa edellä edustaja katainenkin esitteli

emme tietenkään voi lähteä siitä että perusoikeuksista tinkimällä saadaan kansantalous kuntoon täällä on monessa yhteydessä myös otettu esille se että tätä lain merkitystä pitäisi pystyä myös arvioimaan

siis meillä on erittäin rikkaat hyvin rikkaat ja monipuoliset luonnonvarat joita valitettavasti vielä tällä hetkellä hyödynnetään aivan liian vajaatehoisesti ja on syytä kaikin tavoin kannustaa kyllä tätä hallitusta ja tulevia hallituksia siinä että tätä selontekoa ja siinä määriteltyjä polkuja lähdetään tehokkaasti hyödyntämään

itse näen niin että jos liikkuva poliisi lakkautetaan on vaarana se että siinä ei heikkene ainoastaan liikenneturvallisuus vaan lisäksi poliisi menettää tarpeellisen ja tilannekohtaisen valtakunnan eri osissa hyödynnettävän ja muuta poliisitoimintaa tukevan reservin

minä oikeastaan haluaisin laajentaa tätä myös vähän siihen suuntaan että kun edustaja paatero totesi että nyt maahanmuuttoon liittyviä lakiesityksiä tulee aika useita niin ehkä meidän jossakin vaiheessa täytyy laajemminkin arvioida mikä tämä koko maahanmuuttolainsäädännön kokonaisuus on ja millä tavalla tämä sitten käytännössä toimii ja vaikuttaa

valtion taloudenhoidon ja talousarvion noudattamisen tarkastamista varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto

tavoitteista huolimatta näyttää siltä että sittenkään näitä säästöjä ei saada henkilöstön vähentämisestä

ensinnäkin täytyy jakaa aivan kättelyssä kiitosta siitä että ministeri itse on tullut tänne paikalle esittelemään tätä lakia

eli on syytä kannattaa lämpimästi hallituksen luonnonvaraselonteon strategisia tavoitteita ja lähivuosina otettavia kirjattuja askeleita

kieltämättä heti tuossa esittelypuheenvuorossa tuli esille niitä asioita joita itsellenikin tuota lakia ja sen taustalla olevia muistioita lukiessa on esille tullut ja toivonkin nytten vielä että tässä keskustelun aikana myös vastauksia näihin muutamiin kysymyksiin tulee joita aion nostaa esille

tarkastusviraston osalta huomiota on syytä kiinnittää siihen että tarkastusviraston henkilöstö on joutunut venymään entisin resurssein muun muassa vaalirahoituksen valvontatehtävän organisoinnissa

arvoisa puhemies

siitä ja monista muistakin lisääntyneistä tehtävistä on johtunut se että henkilöstö kaiken kaikkiaan on joutunut erittäin koville ja eduskunnan onkin syytä arvioida tarkastusviraston henkilöstöresurssien riittävyyttä jatkossa

kun nyt todella tätä lakitekstiä sen taustalla olevia muistioita ja asetusluonnosta lukee niin väistämättä itselleni ainakin on tullut sellainen ajatus että nyt tässä on kyllä käsillä lakiesitys joka itse asiassa olisi ehkä syytä vetää uudempaan valmisteluun tai ainakin valiokuntakäsittelyssä nyt hyvin tarkoin pitää tähän perehtyä mikä vaikutus tällä kaiken kaikkiaan on esimerkiksi alueitten kannalta

ministeri totesi että tämä näkemys on väärä

en henkilökohtaisesti voi siitä oikein hirvittävästi väitellä muuta kuin totean vain sen että ehkä olen sitten ymmärtänyt liikkuvan poliisin päällikön antamat numerot jollakin tavalla väärin

minä näen sillä tavalla että meidän on tuon vision tavoite pyrittävä saavuttamaan jo aiemmin mutta totta kai se edellyttää näitten kirjattujen tavoitteitten saavuttamiseksi panostamista mittavin taloudellisin resurssein

ulkopoliittinen instituutti on toiminut vasta kolme vuotta nykymuodossaan mutta näyttää jo nyt siltä että instituutio on erittäin nopeasti ottanut hyvän aseman eurooppalaisessa kansainvälisessä tutkimuksessa ja vakiinnuttanut toimintansa

kun liikkuva poliisi lakkautetaan niin kyllä varmasti tämä mahdollinen venäjän viisumivapaus tuo myös oman lisäriskinsä suomalaiseen liikenteeseen venäläisen liikenteen lisääntyessä

eihän esimerkiksi tuo kirjaus biotaloudesta uutena toimintatapana onnistu ellei tutkimukseen ja tuotekehitykseen todella lähdetä panostamaan mittavia taloudellisia panoksia

nythän näyttää siltä että kun tämän lakiesityksen sinällään lukee niin se näyttää monella tavalla ihan kohtuullisen hyvältä mutta sitten kun näitä taustalla olevia muistioita tai asetusluonnosta katsoo herää aika monia kysymyksiä

on erinomaista että hallintovaliokunta yksimielisesti kannattaa kainuun hallintokokeilun jatkamista tuon hallituksen esityksen mukaisesti

talouden näkökulmasta taloushallinnon näkökulmasta on erittäin myönteistä että myös instituutin budjettirahoitus on vakaalla pohjalla ja menotalous erittäin hyvin pysynyt kurissa

erityisen suuret odotukset luonnonvarojemme entistä vahvempaan hyödyntämiseen kohdistuu totta kai pohjois ja itä suomessa

kuten todettua tilintarkastajat antavat puhtaat tilintarkastuskertomukset näiden kaikkien kolmen instituution osalta

rohkenen siltä osin arvioida että itä suomi ja ennen kaikkea pohjoinen suomi tulevat olemaan tulevina vuosikymmeninä koko suomen keskeinen talouden veturi

ministeri tuossa totesi että tätä esitystä tehtäessä on kuultu hyvin laajasti monia asiantuntijatahoja

arvoisa puhemies

kun tarkastelee itselle tulleita yhteydenottoja monista eri taiteen piireistä alueellisista taiteen kulttuurin piireistä niin sieltä taas viestitään sitä että tässä hyvin vahvassa virkamiesvalmistelussa itse asiassa kulttuurin ja taiteen asiantuntijasektoria on kuultu kovin huonosti

ja perustelen sitä sillä tunnetulla tosiasialla että siellä on mittavat kaivannaisteollisuuden raaka ainevarat siellä on mittavat puuresurssit uusiutuvan energian resursseja siellä on matkailuresurssit barents on lähellä ja on pakko todeta että myös tuo ilmastonmuutos on pohjoisen suomen osalta osin positiivinen tekijä ainakin lähivuosikymmeninä

sen seurauksena lakimuutosten seurauksena viime kaudella leikattiin tuhansissa oleva määrä bussiliikennevuoroja mikä aiheutti todella isoja ongelmia ympäri maata